asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

pyydän keskusteluun osallistuvia ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

menettelyä jopa johtavan kaiken todellisen vaikea nimensä suomessa tuo tähän että meidät ymmärsi että pitäisi saada julkistavat kunto mutta me voidaan jokin asia hoitaa julkista

puheenvuoro on sallittua käyttää myös omalta paikalta